nyt vaikeassa tilanteessa toimitaan kuten pitääkin ja toteutetaan rakenteellisia uudistuksia jotka voidaan myös nähdä mahdollisuutena koulutuksen laadun parantamiseen

eräs tapa kehitysyhteistyörahojen tuloksekkaasta käytöstä löytyy tanskasta jonka kehitysyhteistyö keskittyy muutamaan hyvin tarkasti valittuun painopistealueeseen muun muassa ympäristönsuojeluun ja sukupuolten väliseen tasa arvoon

kuntakentän haasteellista tilannetta ei tule kuitenkaan nähdä pelkästään negatiivisena vaan osaltaan myös välineenä toimintamallien kriittiseen tarkasteluun ja uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen

keskeistä on löytää vastauksia kysymyksiin miten järjestämme palvelut tulevaisuudessa miten voimme lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta sekä miten saamme houkuteltua osaajia kuntien palvelukseen

en vain ymmärrä sitä logiikkaa että jos heinolan sairaalasta hoitoa siirretään sairaanhoitopiireihin jossa on se alan viimeinen tutkimustieto ja koulutus niin minkä takia tämä nähdään huononemisena vaan minä näen siinä valtavan kasvupotentiaalin

emmekä me voi sulkea silmiämme siltä että digitaalisten taitojen hallitseminen on myös työelämässä pärjäämisen perusedellytys

kestävän teknologian markkinat ovat täynnä mahdollisuuksia ja innovointi on juuri suomelle korkean osaamisen ja edistyksellisen soveltamisen maana keino johtaa globaalia kehitystä cleantech sektorilla

kyllönen aiheellisesti peräänkuulutti sitä että kun on kysymys harvinaisesta vaativaa hoitoa edellyttävästä sairaudesta se vaatii keskittämistä

on aivan selvää että saataisiin aikaiseksi aivan huimia talouskasvulukuja jos alaikäiset tytöt saisivat koulutuksen ja ehkäisyn ja sitä kautta olisivat työmarkkinoilla sen sijaan että he tänä päivänä ovat kotona hoitamassa lapsia

selonteossa tarkastellaan hyvin yhdyskuntarakenteen niin sanottua ekotehokkuutta ja pohditaan maankäytön suunnittelun eri mahdollisuuksia niin kaupungissa taajamissa kuin maaseudullakin

varmasti näin on

se keskittäminen voi aivan hyvin olla yliopistosairaaloihin

esimerkiksi yliopistojen sisäänottojen yhdistäminen eri pääaineiden välillä lisää jouston mahdollisuuksia ja vähentää opintojen turhia alanvaihtoja ja keskeytyksiä jos ensimmäinen pääainevalinta ei osunutkaan oikeaan

nämä kaikki edellyttävät kunnilta sopeutumista ja uusia toimintatapoja erityisesti palveluiden eri järjestämistapojen osalta vaikkapa palvelusetelien avulla

tässä yhteydessä onkin hyvä tunnistaa ne vaarat joita liittyy voimaperäiseen keskusteluun aiheesta joka ravisuttaa ja koskettaa syvästi monien identiteettiä ja mahdollisesti jo lapsuudesta asti rakentuneita perusarvoja

olen selonteon linjausten kanssa täysin samaa mieltä siitä että yhteiskunnan ei tule asettaa eri asumismuotoja eriarvoiseen asemaan vaan mahdollistaa niiden olemassaolo ja sopusointu nyt asetettavien tavoitteiden kanssa

toinen hyvä esimerkki on korkeakoulujen välinen kasvava yhteistyö jossa esimerkiksi tietyn alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat pystyvät suoraan siirtymään yliopistojen maisteriohjelmiin

palvelujen tuottamisessa julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö tulee olemaan keskeisessä asemassa mutta myös tietotekniikkaa hyödyntämällä ja sähköistä asiointia lisäämällä on mahdollista kehittää toimintoja ja ennen kaikkea parantaa tuottavuutta

räsänen viittaa myös kuusisto kyllä ne

tasa arvon rakentaminen vaatii määrätietoista työtä ja onkin kiitettävää että valtio on jo vuosien ajan hakenut osin tai kokonaan omistamiensa yritysten hallituspaikoille naisia

tavoitteisiin päästäksemme tarvitaan ohjausta ja tätä voidaan tehostaa muun muassa kaavoituksen keinoin jossa esimerkiksi paikkatiedon soveltava käyttö tarjoaa oivaa tukea

tähän hallituksen lukiokokeilu ja ammatillisen koulutuksen reformi ovat erinomaisia paikkoja

arvoisa puhemies

uusitaan muuton

kunnallisessa päätöksenteossa naispäättäjien osuus on jo hyvinkin kiitettävällä tasolla mutta johtotehtävissä meillä on vielä paljon parannettavaa

on annettava myös kirkolle ja muille vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuville uskonnollisille yhteisöille mahdollisuudet tehdä omat linjauksensa

tähän asti ohjelmilla ja hankkeilla saavutetut tulokset eivät valitettavasti ole olleet riittäviä joten kehitystahdin pitää tältä osin rivakoitua

eli me pystymme meidän kehityspolitiikallamme vaikuttamaan ihmisoikeuskysymyksiin että nämä nuoret naiset tytöt ymmärtävät että heillä on oikeus heidän omaan ruumiiseensa

puu on uusiutuvana rakennusmateriaalina ainutlaatuinen ja sen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys koko tuotteen kiertoajalla on ylivertainen

on aivan selvää että yhteensopivien tietojärjestelmien parempi hyödyntäminen jättää enemmän voimavaroja varsinaiseen perustehtävään eli kuntalaisten palveluiden järjestämiseen

arvoisa puhemies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

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että myös samaa sukupuolta olevilla välittäviksi ja vastuullisiksi todetuilla aikuisilla täytyy olla mahdollisuus adoptioon ja yhteisen sukunimen ottamiseen

mielestäni meidän tulee elvyttää puurakentamisen edistämisohjelma ja kannustaa puutalorakentamiseen suomessa

sukupuoli ei tee kenestäkään automaattisesti hyvää tai huonoa vanhempaa vaan hyvä vanhemmuus edellyttää ennen kaikkea vahvaa tahtoa ja sitoumusta toimia lapsen hyväksi aina

arvoisa puhemies

myös hoitovastuun epätasainen jakautuminen perheissä vähentää naisten tosiasiallisia mahdollisuuksia hakeutua johtotehtäviin ja edetä urallaan

finnfund tekee kehittyvissä maissa vaikuttavaa ja vastuullista työtä rahoittaessaan hankkeita joissa on suurta potentiaalia edistää kohdemaan sekä taloudellista että sosiaalista kehitystä

luottamus ja vakaus ovat lopulta niitä tekijöitä joiden varassa jokainen parisuhde perhe ja yhteiskunta joko kukoistaa ja menestyy tai heikkenee ja hajoaa

luottamus ja vakaus eivät nimittäin synny siitä että kaikki pakotetaan ajattelemaan ja elämään samoin vaan siitä että ihmiset kunnioittavat toisiaan auttavat toisiaan kasvamaan sekä tarjoavat toisille tukeaan

kaiken kehitysyhteistyön tavoitteena tulisikin olla se että pitkällä aikavälillä huono osaisempien auttaminen hoidetaan kehitysmaiden omin voimin mutta se edellyttää talouden vahvistumista

ohjelman yhdeksi kehityskohteeksi on valittu kuntien tukitoimintojen mahdollinen uudelleenjärjestely yhteistyössä kuntien kanssa ja tehdyn esiselvityksen mukaan kunnat saisivat merkittävää hyötyä yhdistämällä voimiaan hallintopalveluissa

kannatan myös lämpimästi mallia jossa kummallekin vanhemmalle kiintiöidään omat kuukaudet vanhempainvapaata ja osa kuukausista jaetaan yhdessä

tosiasia on että tässä maassa on paljon samaa sukupuolta olevia pareja jotka pystyvät tarjoamaan lapsille hyvän kodin

tällä hetkellä tähän ohjelmaan ovat ilmoittautuneet jo hyvin useat kunnat joten toivottavaa on että kun ohjelma loppuu niin merkittäviä säästöjä on saatu

kokemus isien perhevapaiden pidosta suomessa ja muissakin pohjoismaissa viittaa siihen että isät käyttävät yleisimmin niitä vapaita jotka on nimenomaan korvamerkitty isille

ennen kuin köyhät maat kykenevät itse tarvitaan ulkoista apua ja järjestöjä ja yritysten yhteiskuntavastuuprojekteja

tosiasia on myös että monet kärsivät edelleen puuttuvista oikeuksista siitä ettei hyväksytä heidän tahtoaan sitoutua ja rakastaa

arvoisa puhemies

muistan rouva puhemiehen usein sanoneen että emme anna köyhälle kalaa vaan annamme ongen ja opetamme kalastamaan

selonteossa linjataan myös että luodaan kaikkia puitelain kaupunkiseutuja koskeva valtion ja kaupunkiseudun kuntien yhteinen selvityshenkilömenettely ja erityinen aiesopimusmenettely otetaan kokeiluluonteisesti käyttöön turun ja tampereen seuduilla

kiintiöillä isät saataisiin kiinteämmin osaksi kasvatustyötä suhde lapseen vahvistuisi ja vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat tasaisemmin ja ennen kaikkea äitien paluu työelämään helpottuisi

hyvä esimerkki finnfundin sekä talouskasvua että ihmisten hyvinvointia edistävästä sijoituksesta on ucl lääketehdas keniassa

joissakin puheenvuoroissa viitattiin jo turun seudulla tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen ja toisissa taas mahtoikohan olla peräti ministeri kiviniemen puheenvuoro ettei alueella ole pystytty yhteistyön kehittämiseen

isyysvapaiden käytöstä väitellyt tutkija johanna lammi taskula terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta havaitsi väitöskirjassaan että pienten lasten vanhempien suhtautuminen on ristiriitaista

lääketehdas hyödyntää suomalaista teknologiaa ja osaamista ja käytössä on muun muassa saksasta ja suomesta poistettuja tuotantolinjoja jotka on sitten viety uusiokäyttöön keniaan

itse olen turun seudun paras hankkeen ohjausryhmässä ja olen vakaasti sitä mieltä että kehitystä on tapahtunut merkittävästi mutta se on vaatinut toimintatapojen muutosta ja keskinäisen luottamuksen rakentamista

useimmat isät pitävät isyysvapaata heti lasten syntymän jälkeen mutta sen jälkeen kuvaan tulevatkin taloudelliset realiteetit sitkeät asenteet ja rooliodotukset ja hoitovastuu siirtyy äidille

olen lisäksi aivan varma että seudun kunnat ovat mielellään mukana kokeilussa jos valtion mukanaolosta on saatavissa hyötyä esimerkiksi tiehankkeiden osalta yhdyskuntarakenteen tiivistämisen edistämisessä

paras hanketta on ilman muuta jatkettava ja meiltä kuntapäättäjiltä tarvitaan rohkeutta lukea muutoksen merkkejä muutoksen nopeutta ja suuntaa sekä ennen kaikkea tehdä rohkeita päätöksiä

toimintatapojen muutos vaatii aina rohkeutta ja ennen kaikkea sitkeyttä

arvoisa rouva puhemies

nuorten työllisyystilanne on muuta väestöä herkempi taantuman vaikutuksille eikä harjoittelupaikkoja kesätöitä keikkahommia tai oman alan töitä tunnu löytyvän riittävästi

kunnat ovat myös erilaisia ja käsittelyssä oleva nuorisolain muutos jossa esitetään perustettavaksi joka kuntaan paikallisten viranomaisten verkosto jossa nuorisoa koskevaa tietoa voidaan vaihtaa sujuvammin viranomaiselta toiselle on varmasti myös vaikuttavaa toimintaa nuorisotyöttömyyden torjumisessa ja opiskelupaikkojen löytämisessä

myönteisiä kokemuksia kuntien aktiivitoimista löytyy muun muassa loimaalta jossa panostukset työelämän valmennukseen harjoittelupaikkoihin ja työpajatoimintaan ovat kantaneet hedelmää